maatalousjaoston painotukset ovat erinomaisia ja lisäpanostukset tähän budjettiin jotka liittyvät tulevaisuuden osaamiseen ja menestyksen luomiseen

ne ovat samalla tavalla myös linjassa niin ministeriön ministerin kuin myöskin valiokunnan tapaan nähdä tulevaisuutta joka on selkeästi biotalous

on tarpeen jatkaa edelleenkin sitä tämän hallituksen viitoittamaa tietä jolla tiehankkeiden ja yleensä koko tienpidon rahoituksen pitkäjänteisyyttä vain kasvatetaan ja voimistetaan

se on päivänselvä asia

kun kaikki ne biotalouden raaka aineet maaseudulta tulevat meillä täytyy olla mahdollisuus järkevään hyvään kannattavaan kannustavaan tuotantoon

en ole tyytyväinen siihen että ministeri anttila on hartiavoimin tehnyt töitä apunaan maatalouden tulo ja kannattavuustyöryhmä joka on tehnyt lukuisia esityksiä ja on kaksi kirjainta jotka ovat lähestulkoon kaikki torpanneet

näin ei joka puolella suomea ole ja ainakin omalla seudullani mikkelin alueella tällä hetkellä tietä hoitava virolainen as teho ei ole pystynyt sekä laadulliseen siihen sopimus ei sopimuksessa olevaan laatuun eikä myöskään hoitamaan muita velvoitteitaan suhteessa aliurakoitsijoihin ja suhteessa työntekijöihin

toivon että nyt koko hallitus ottaa hallitusohjelmansa käteen ja lukee sieltä mitä siellä maatalouden osalta on kirjoitettu ja lähtee toteuttamaan näitä perusteltuja ehdotuksia jotta kannattavuus ja kannustavuus saadaan taattua myös maatalousalalla

vesilakia ehdotetaan uudistettavaksi vanhojen sopimusten osalta

nyt sinne tulee mahdollisuus näitä kyseisiä vanhoja sopimuksia ja sääntöjä uudistaa siltä varalta että tapahtuu jotain täysin ennakoimatonta täysin odottamatonta joka uhkaa laajaa vahinkoa aiheuttaa

teiden pitää olla kunnossa ja velvoitteet pitää hoitaa oli minkä maalainen urakoitsija tahansa

tämä ei ole mikään yleislaki vaan se toimii vain niissä tilanteissa joissa se vaara on mittavaan vahinkoon joko aineelliseen taikka muihin vahinkoihin olemassa

se on selvä

valtaosaa näistä voimassa olevista vanhoista säännöstelymääräyksistä ei ole lainkaan tarkistettu luvan myöntämisajankohdan jälkeen vaan määräykset perustuvat tällä hetkellä suurimmaksi osaksi hanketta aikoinaan suunniteltaessa käytettävissä olleeseen hyvinkin vanhaan tutkimustietoon vesistöjen hydrologiasta

tältä osin valiokunta toteaa että tämä ehdotus laajentaisi vesivoiman menetysten korvauksettomuutta lupamääräysten puolella mutta säädösten soveltamisala tosiaan niin kuin totesin rajoittuisi edellä mainittuihin poikkeuksellisiin tilanteisiin

miksi ihmeessä ei kelvannut se viime vaalikaudella sorvattu vaalialuemalli joka olisi tiennyt juuri tätä mitä edustaja jääskeläinenkin täällä peräänkuulutti sitä että se suhteellisuus olisi toteutunut joka puolella maata samalla tavalla

elikkä tarkistettavat lupamääräykset on esityksessä kytketty riskinarvioon ja olosuhteiden muutokseen ja ne otettaisiin käyttöön ainoastaan ennakoidun haitallisen vesitilanteen toteutuessa

tältä osin valiokunta katsoo että säännöstelyluvan haltijan oikeusturvasta on huolehdittu määrittelemällä luvan tarkistamisen edellytykset laissa riittävän rajoitetusti

samalla myöskin siinä hajotetaan niitä luontaisia vuosisataisia yhteistoiminta alueita ja käytänteitä joita itäisessä suomessa on ollut

tämä hallituksen esitys uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta on nyt jatkumoa sille pitkälle ketjulle joka nyt on alkuvaiheessa kohti sitä isoa tavoitetta suomen energiapaletin muuttamisesta uusiutuvaan vähäpäästöiseen päästöttömään ja kotimaiseen suuntaan

moni asia menee huonompaan suuntaan tämän osalta ja demokratian väheneminen tältä osin osallistumisen vilkkaudessa ja muussa se on edessä

herra puhemies

uutta rajajokisopimusta on neuvoteltu suomen ja ruotsin välillä pitkään ja puhemies se vähän korreloi myöskin oman puheenvuoroni pituuden kanssa valitettavasti

se on hyvä kokonaisuus joka muutamilta osin niin kuin täällä on usea edustaja todennut tarvitsee vielä uudelleenarviointia ja pientä viilausta mutta uskon että eduskuntakäsittelyn aikana me saamme sinne joitakin asioita tehtyä jolloinka tästä tulee vielä entisestäänkin parempi

nämä neuvottelut eivät ole sujuneet ongelmitta mutta yhteinen rajajoki tarvitsee samanlaiset pelisäännöt kummallakin puolella rantaa

hallitukselle pitää antaa tunnustusta siitä että on lähdetty ajoissa ja ripeästi nopeasti liikkeelle niiden lainsäädäntötoimintojen osalta mitä luvattiin silloin keväällä kun tehtiin iso energiaratkaisu ja ydinvoimaluvat myönnettiin

kummassakin maassa on tullut sovellettavaksi euroopan unionin ympäristö vesi ja luonnonsuojelulainsäädäntö

eun vesipolitiikan ja puitedirektiivin toimeenpano ja eun tulvadirektiivi edellyttävät kaikki yhteistyötä rajavesistöissä

silloin perusteltiin ja vakuutettiin että näin myöskin tapahtuu että uusiutuvien energialähteiden edistäminen käyntiin vahvasti laitetaan ja nyt se on laitettu ja lisää täytyy seurata

suomen perustuslain näkökulmasta on myös pidetty ongelmallisena sitä että nykyisen sopimuksen mukaan rajajokikomission tekemiin päätöksiin ei voida hakea muutosta muuten kuin korvausten osalta

tiilikainen äsken hyvässä puheenvuorossaan toi esille muun muassa kemeran ja pienpuun energiatukilainsäädännön joka toivottavasti ministeriöstä tulee mahdollisimman pikaisesti meidän käsittelyymme

samalla me voimme kaksi kärpästä lyödä yhdellä iskulla

korjata nykyisen kemeran joka vaatii uudistamisen ja tuoda pienpuun energiatuen käyttöön mikä sitten turvaa sen että me pystymme niitä merkittäviä rästejä joita metsien varsinkin ensiharvennuksen osalta on jatkuvasti syntynyt lisää ja lisää purkamaan ja myöskin pitämään paremmin huolen siitä että meidän taimikkomme ovat siellä alkuvaiheessaan paremmassa kunnossa

nykyisen sopimuksen sisältämästä vesilupa asioiden suorasta säätelystä ehdotetaan siis luovuttavaksi uudessa rajajokisopimuksessa ja tornionjoen vesistössä vesilupa asioissa sovellettava lainsäädäntö ja lupaviranomaiset määräytyvät jatkossa kummankin maan kansallisen oikeusjärjestelmän perusteella

tämä yhdistelmä kemera ja pienpuun tuki tulee erittäin tärkeään saumaan erittäin tärkeään kohtaan näiden molempien näkökulmien osalta

yhdyn myöskin siihen ajattelutapaan metsäteollisuuden raaka ainehuollon osalta että tämä laki ja nämä toimenpiteet joita nyt on tehty ja joita edelleen suunnitellaan eivät tule vaikeuttamaan metsäteollisuuden raaka aineiden saantia eivätkä viemään puuta väärään paikkaan

lupaviranomaisena toimiva nykyinen rajajokikomissio lakkautetaan ja suomen puolen vesilupa asiat siirretään pohjois suomen aluehallintoviranomaisten ja viraston käsiteltäväksi

totta kai puu pitää käyttää siellä missä siitä saadaan mahdollisimman hyvä jalostusarvon kasvu mutta sitä potentiaalia on meillä niin paljon ja se on niin vajaassa käytössä tällä hetkellä että siitä kyllä riittää energiaksi asti hyvin runsas määrä

valiokunta pitää välttämättömänä edellä esitettyjen muutoksenhakumahdollisuuksien toteuttamista vesilupa asioissa myös tornionjoen rajajokialueella joten lupajärjestelmän perusteiden muuttaminen on tarpeellista

valiokunnan arvion mukaan vesi ja ympäristönsuojelulainsäädäntöjen samankaltaisuus suomessa ja ruotsissa mahdollistaa periaatteessa sen että sopimukseen perustuvan aineellisen säätelyn sijaan voidaan siirtyä soveltamaan kansallisia säädöksiä myös ympäristönsuojelusta huolehtien

se on aivan selvä ja kiistaton tosiasia

puhemies

myös nuo ravinnetasekysymykset mitkä täällä jo äsken olivat esillä ovat sen suuntaisia

tänään saatiin erittäin hyvää informaatiota metlan ja tapion järjestämässä seminaarissa siitä mikä osuus puussa on ravinteita

uuden komission erityisenä tehtävänä on jatkossa huolehtia eun vesipolitiikan puitedirektiiviin ja tulvadirektiiviin perustuvien tehtävien hoidosta kuten vesienhoitosuunnitelmien tulvariskien ja hallintasuunnitelmien ja erilaisten ohjelmien yhteensovittamisesta

herra puhemies

juuri näin niin kuin täällä äsken todettiin kun se viherbiomassa joka siinä puussa on jätetään metsään niin silloin jätetään valtaosa kaikista ravinteista ja silloin me pystymme myöskin tämän ravinnetasepuolen hoitamaan hyvällä ja kestävällä tavalla

ensimmäiseksi se että me pystymme tällaisessa maassa jossa järviä riittää tuhansien jär vien maassa nostamaan kotimaisen kalan osuutta meidän syömästämme kalasta

puhemies

valiokunta pitää keskeisenä tässä yhteydessä siitä huolehtimista ettei toimivaa paikallista yhteistyöperinnettä heikennetä

meillä on siihen kaikki mahdollisuus ja se täytyy tällä lailla turvata ja säilyttää ja saada nousemaan sen kotimaisen kalan osuus kaikella tavalla

sehän se pullonkaula tällä hetkellä on ollut ei se miten se pino saadaan siitä tienvarresta polttolaitokseen vaan se miten se saadaan sieltä metsästä siihen tienvarteen pinoon ja tämä jos mikä luo myöskin edellytyksiä sille että me pystymme markkinaehtoisesti toimimaan vakauttamalla tätä alaa niin että myöskin yritykset yrittäjät tietävät mihin ryhtyvät eikä se ole niin kädestä suuhun elämistä kuin se on ollut

asia joka tässä keskustelussa on tullut ainakin täysin selväksi on se että keskustan esittämät mallit talouden tilanteen oikaisemiseksi ja työllisyystilanteemme oikaisemiseksi ovat selkeästi vaikuttavampia ja vahvempia kuin mitä hallitus on nyt omassa kammiossaan tuonut esille ja talousarviossaan esittänyt

nykyinen rajajokikomissio on paikallisesti arvostettu ja hyvin toimiva instituutio joten on tärkeää että myös uusi komissio pystyy kykenee saavuttamaan saman aseman ja luottamuksen tornionjoella

tässä tapauksessa siksi että kalavesien omistaja on käytännössä ainoa taho joka huolehtii kalakantojen ja kalavesien hoidosta

elikkä kun meillä on tulvapenkereet ja tulvasuojelua tehty niin näitä tulvapenkereitä poikkeustilanteessa toivon mukaan tämän lain voimaantulon jälkeen ei enää tarvitse avata ainakaan niin usein kuin nyt tapahtuu

me tarvitsemme uudenlaista toimintatapaa ja uudenlaisia toimia myös käytännön toimia juuri sellaisia mitä tänään on opposition taholta esille tuotu

tämä asia pitää myöskin tämän lainuudistuksen yhteydessä turvata kaikella tavalla

puhemies

kolmas asia on se että me emme saa rakentaa kalastuslaista niin monimutkaista hallinnollista taakkaa lisäävää lainsäädäntöä jota kukaan ei pysty enää valvomaan joka estää näiden kahden aikaisemman tavoitteen toteutumisen

elikkä täällä edustaja kiuru viittasi että silloin ne valumat joita ei pitäisi tulla herkästi tulevat ne ovat aika massiivisia ja siksi on oleellisen tärkeää että vedenpinnan korkeutta voidaan säädellä niin että tulvapenkereet riittävät siihen tulvan torjuntaan

kaiken kaikkiaan tuo syöttötariffijärjestelmän markkinaehtoisuus on hyvä keksintö

tornionjoen arvokkaiden vaelluskalakantojen tila on vaihdellut viime vuosikymmeninä hyvin voimakkaasti

se tähtää siihen että kun meidän teollinen ja muukin taloudellinen rakenteemme on murroksessa muutoksessa ja se kilpailu joka meitä kohtaa jatkuvasti kovempana ja kovempana maamme rajojen ulkopuolelta tuo tullessaan tarpeen uudenlaisille tavoille toimia me tarvitsemme mittavaa kasvurahastoa jonka pääomittamiseen me voimme käyttää tällä hetkellä niitä valtion omaisuuseriä jotka ovat passiivisessa muodossa ja näin saada lisää aktiivisuutta ja samalla myöskin kasvua ja investointeja aikaiseksi ja myös sitä mitä selkeästikään kokoomuksen ja sdpn hallituksella ei ole elikkä selkeää tulevaisuudenkuvaa näkökulmaa siihen mitä tavoitellaan ja ennen kaikkea minkälaisilla keinoilla niihin tavoitteisiin jotka talouteen ja työllisyyteen liittyvät päästään

näin voi tästä hallituksen esityksestä sanoa

niillä me saamme sen ison tavoitteen myöskin saavutettua ja ainakin sitä vähennettyä mikä meillä kalavesien osalta tässä maassa on

valtion pitää tukea sekä valitulla tuotantotuella että myöskin investointituella toimenpiteitä jotta ne saadaan alkuun ja irtautua niistä siinä vaiheessa kun ne markkinaehtoisesti toimivat ja tässä nyt toimitaan juuri näin

yleensä silloin kun vahingot tapahtuvat penkereiden avaamisen johdosta ne ovat kyllä todella isoja sitten ja niistä aiheutuu niin viljelyksille kuin asumuksille ja joka puolelle erittäin isoa vahinkoa ja myös ympäristölle niiden ylimmästä

rajajokisopimuksen piirissä oleva alue on tornionjokeen lisääntymään pyrkivien kalojen vaellusreitin päätepiste jossa lopullisesti määräytyy kutevien kalakantojen koko ja rakenne sekä myös tornionjoen vaelluskalakantojen moninaisuuden säilyminen

huoli ilmastosta on tietenkin aivan aiheellinen ja toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat tarpeellisia

puhemies

monet yleiskeskusteluun päätti että eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaiset lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely ylimääräisten huuhtoutumisten takia

lopuksi se suurin korjattava kohta

osallistua ketoosia koskeva debatti hivuttautumaan osumalla seisomaan ja panemalla ja japani herra puhemies

kalastussäännöllä tulee turvata lohikantojen säilyminen kaikissa oloissa vähintään nykyisessä runsaudessaan mutta tulee myös pyrkiä vahvistamaan kantoja tulevaisuudessa

tämä esitys ei välttämättä tue nyt eikä voi sanoa laisinkaan tue sitä käsitystä että biokaasun tuotanto lähtisi voimakkaasti liikkeelle

silloin kun meillä on suomalainen raaka aine niin suomalainen työ suomalainen yrittäjyys suomalainen tutkimus ja kehitystyö ovat sitä kaikkein tehokkainta taloudenhoitoa hyvinvoinnin hoitoa vaihtotaseen hoitoa

yleisesti arvioituna vaelluskalakantojen säilymiseen elinvoimaisina liittyy selkeitä uhkatekijöitä jotka liittyvät sekä itämeren ympäristömuutoksiin että kalastukseen

sekä tämän taloudenhoidon osalla että myöskin rakennepolitiikan osalla jossa nyt sitten hallituksella kunta ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistus on tavan takaa törmäämässä ja jo törmännyt erilaisiin poliittisiin esteisiin hallituspuolueiden keskinäisiin kiistoihin mutta myöskin vielä vakavampiin elikkä perustuslaillisiin kiistoihin näillä ei saada aikaan niitä tavoitteita joita näihin kaikkiin on asetettu ja siksi me tarvitsemme uutta ja uudenlaisia mahdollisuuksia ja nämä rahaston kautta tulevat ovat juuri sellaisia

nyt kuitenkin on niin että hallituksen toimenpiteet joita tähän mennessä tämän reilun puolentoista vuoden aikana olemme saaneet tuntea ovat kaikki negatiivisia sen tärkeimmän asian osalta kannattavuuden osalta niin kuin ministerikin täällä mainitsi ja jaosto painottaa sitä asiaa

herra puhemies

täällä ed

ministeri niinistö sanotte että hyvinvointi kehittyy parhaiten kun talous ja ympäristö lyövät kättä

tämä osio on yksi niitä asioita jotka meidän pitää pikimmiten korjata jotta me myöskin biokaasun osalta pääsemme siihen tavoitteeseen joka meillä on

aivan jotain muuta kuin mitä tässä linjataan

epäilen vähän kyllä sitä että kun pelkästään tarkastellaan niitä päästöjä niitä valumia joita vesistöihin aiheutetaan eikä käydä niiden alkujuurille kiinni saadaan juuri tällaisia tutkimustuloksia niin kuin tarkastusvirastot ovat tehneet

suomessa on erittäin mittavat uusiutuvat luonnonvarat ja jollemme niitä pysty käyttämään kestävällä ja tehokkaalla tavalla meillä ei talous kehity ja silloin nämä asiat eivät lyö kättä

toinen asia on kansainväliseen yhteisöön ja globaaliin toimintamalliin vaikuttaminen oleellisen tärkeä asia jotta me aidosti saamme niitä myönteisiä ilmastovaikutuksia aikaiseksi

milloin arvoisa ministeri lähtee tulemaan niitä päätöksiä joilla me pystymme pureutumaan tähän kaikkein kipeimpään asiaan jotta me pystymme täällä yhteisesti sovittuja tavoitteita toteuttamaan maaseudun hyvien voimavarojen käyttöönotosta

biokaasu on sekä energian osalta että myös ravinteiden kierron osalta äärimmäisen järkevää toimintaa ja siitä pystytään tekemään sitä kipeästi kaivattua suljettua kiertoa myöskin maatalouden kuussalon ja energia pääsee pistämään niin että

tämän hallituksen aikana on luvitus monimutkaistunut lupien käsittelyajat pidentyneet luvat ovat myös kallistuneet ei saada päätöksiä aikaan miljardiluokan investoinnit odottavat viranomaispäätöksiään ja biotalous on jäänyt seinäruusuksi

eli meillä on lukuisa joukko ristiriitaisia ohjauskeinoja erittäin monimutkaisia prosesseja jotka eivät todellakaan kannusta resurssitehokkuuteen eivätkä vie siihen suuntaan mitä me haluamme eli vähentää fossiilisten raaka aineiden käyttöä kohti uusiutuvien kestävää käyttöä

samoin keskustan esityksiin kuuluu infra oyn perustaminen niin kuin tuossa edellä edustaja rantakangas myöskin kertoi ja siihen liittyy myöskin se että me haluamme sekä liikenneinfran merkittävät isot liikennehankkeet tämän infra oyn alle toteutettavaksi että myöskin sähkönsiirron varmistamisen kaikissa oloissa

ne eivät siihen lopu

tornionjoen vesistön meritaimenkannat ovat olleet pitkään erittäin heikkoja ja menneinä vuosikymmeninä meritaimenen lisääntyminen on jopa loppunut eräissä taimenten kutujoissa

milloin me saamme näitä tekoja joilla me aidosti pystymme muuttamaan sitä että maatalous metsätalous on kannattavaa ja sillä on pitkäjänteinen näkymä siihen että pystytään investoimaan ja että saamme uusia toimijoita alalle mikä on täysin välttämätöntä kehittämisen kannalta

meritaimenkantojen hälyttävä tila edellyttää selkeästi nykyistä tehokkaampaa kalastuksen säätelyä jotta kantojen tilassa päästäisiin edes tyydyttävälle tasolle

äiti ei luota osalta ja ravinnetaseet pistämään sellaiseen kuntoon että lisäravinteita tarvitaan vähemmän ja vähemmän mikä vaikuttaa ilman muuta sitten taas maatalouden ympäristökestävyyden osalta myönteisellä tavalla

se on merkittävä rasitus tällä hetkellä sedimentissä ja tämä jää usein vaille huomiota

kun viime aikoina on puhuttu siitä mahdollisuudesta että fortum luopuisi omasta sähköverkostaan meidän täytyy kaikella tavalla varmistaa se että tuo merkittävä verkko säilyy kotimaisessa omistuksessa ja meidän päätöksentekomme alla

siksi nyt tarvitaan toimenpiteitä joilla me aidosti pääsemme biotalouteen fossiilitaloudesta eroon

valiokunta pitää ehdotetun rajajokisopimuksen arvioinnin kannalta keskeisenä sitä miten hyvin sopimus toteuttaa tornionjoen arvokkaiden luonnonlohi siika ja meritaimenkantojen suojelun

ei uutta hallintoa vaan niitä kannusteita ja mahdollisuuksia joilla me saamme resurssitehokkuutta lisää ja uusiutuville lisää mahdollisuuksia

siksi on välttämätöntä että me luomme jonkunlaisen palautusjärjestelmän biokaasun verotukseen verrattuna tähän esitykseen tai jonkun muun mekanismin jolla biokaasujen kannustusvaikutusta saadaan lisättyä